tämä on selkeä evästys jatkotyöstämiseen kun hallitus jatkaa tämän työn etenemistä

ehdotettu lakiuudistus ulottuisi julkisen sektorin palveluasumiseen ja kunnan ostopalveluna hankkimaan kolmannen sektorin tai yksityisen sektorin tuottamaan palveluasumiseen

venäjän merkitys maamme viennille ja työllisyydelle on merkittävä ja sen merkitys tulee edelleen kasvamaan

ministeri vapaavuori ja ministeri niinistö kun molemmat tiedätte tämän asian hyvin niin toivoisin että ottaisitte tämän kaakkois suomen tuulivoimalakysymyksen erittäin vakavasti ja lähtisitte ajamaan sitä ratkaisemaan niitä kysymyksiä jotka liittyvät tutka ja muihin puolustusvoimiin liittyviin kysymyksiin jotta nämä tuulivoimalat saataisiin rakennettua

arvoisa herra puhemies

hallituksella on myös selkeät linjaukset sosiaali ja terveydenhuollon rakenteista ja sitä työtä jatkaa ministeriön asettama työryhmä joka varmasti ottaa myös näitä evästyksiä mukaan

tästä syystä on ehdottoman tärkeää että tieliikenneverkko kaakkois suomessa ja rajalla paranee

minulla on käsitys siitä että se on kysytty siinä vaiheessa kun tätä lakia valmisteltiin ja ministeri maria guzenina richardson on tuonut sen esille muutamiakin kertoja en muista onko täällä täysistuntosalissa mutta kuitenkin tuonut sen esille nimenomaan siitä syystä että tämä pykälämuotoilu on tarkistettu oikeuskanslerilta ja hän on sen hyväksynyt minkä seurauksena tämä muotoilu tuotiin sen muotoisena eduskuntaan käsittelyyn

tosiasia on myös valitettavasti se että eivät ainoastaan miehet ole näitä seksuaalisia hyväksikäyttäjiä vaan on myös naisia jotka käyttävät seksuaalisesti hyväksi mikä kertoo oikeastaan siitäkin mahdollisuudesta että ei ole vain isä ja tytär tai isä ja poika vaan voi olla kyse sairaasta ihmisestä joka sinällään tarvitsee hoitoa

tämän lisäksi on tärkeää että rautatieyhteyksiä kaksoisratayhteyden rakentamiseksi välillä imatraluumäki viedään nyt eteenpäin

kysynkin ministereiltä hallitukselta

tämän hallituskauden ehkä yksi tärkeimpiä odotuksen kohteita olivat meidän sosiaali ja terveydenhuoltomme linjaukset ja näistä syistä myös tältä terveydenhuoltolailta odotettiin todella paljon

mutta käytännössä se on tapahtuma jota ei voi millään tavalla hyväksyä ja sitä kautta tämä rikoslain näkökulma on hyvä että tätä vahvistetaan ja tätä selkeytetään

me muistamme kaikki jotka olimme viime kaudella eduskunnassa että viime hallituskaudella luotiin puitelaki jonka tärkein tehtävä oli antaa linjaukset tälle hallituskaudelle siitä kuinka maamme sosiaali ja terveydenhuolto tultaisiin toteuttamaan

arvoisa herra puhemies

haluan jo tässä yhteydessä kiittää ministeri huovista tästä hyvästä lakiesityksestä sekä erittäin ansiokkaasta vastauspuheenvuorosta joka äsken tuli vastauksena edustajien tekemiin kysymyksiin

mutta meidän täytyy samassa yhteydessä nähdä se että pelkästään se että me teemme rikoslain vahvistuksia ei poista sitä kokonaiskuvaa että nämä kaikki jotka tässä prosessissa mukana ovat tarvitsevat vahvaa hoitoa ja osaavaa hoitoa jota valtakunnassa valitettavasti kaikilta osin ei ole tarjolla

arvoisa herra puhemies

nyt sosiaali ja terveydenhuoltoa on tämän hallituskauden aikana pilkottu ja pirstottu hyvin sekalaiseksi järjestelmäksi

arvoisa herra puhemies

lain ensimmäisessä käsittelyssä esittelin meidän vastalauseemme ja olemme niistä pykäläesityksistä äänestäneet minkä takia en lähde niitä enää tulkitsemaan uudelleen vaan tuon asiasta esiin muutaman näkemyksen jotka liittyvät tähän asiaan laajempana kokonaisuutena

tulevana vuonna ohitsemme menee myös puola jossa akateemisesti koulutetun väestön osuus työvoimasta ohittaa suomen vastaavan osuuden

valtio voisi myöntää rahoitusta toimintaan jonka tarkoituksena olisi lähisuhdeväkivallan kohteena olevan ihmisen ja hänen perheensä terveyden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen

arvoisa puhemies

vielä muutama kommentti edustajille tiusanen akaan penttilä ja pakkanen

meidän on parannettava osaamis ja koulutusperustaamme kaikilla opetuksen ja koulutuksen tasoilla

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin tämä mistä nämä luvut esimerkiksi tänne elinkustannusindeksin mukaiseen korvauksen ostovoimaan ovat tulleet

ensinnäkin kannamme samaa huolta kelan valtuutetut siitä että kelan päätösten voisiko sanoa se tekstiasu millä ne kirjoitetaan ei ole paras mahdollinen ja ymmärrän kyllä että tämä tekstiviesti on aivan aiheellinen

ensinnäkin mielestämme uudistuksen keskeisiä suuria puutteita joihin hallitus ei ota kantaa tämän lain yhteydessä oli se että se on jättänyt esityksen hyvin puutteelliseksi

vaikka sosiaali ja terveydenhuollon sähköisten tietojärjestelmien kehittäminen on saanut kiinni ja kun säätiönsä siili täällä eri puheenvuoroissa saanut erilaista kritiikkiä uskoisin kuitenkin että tämä on asia joka sitoo koko eduskunnan yhteiseen tavoitteeseen että me tulevaisuudessa saisimme entistä paremman ja toimivamman sähköisen järjestelmän

turvakotitoiminnan rahoituksen johto ohjaus ja valvonta kuuluisivat sosiaali ja terveysministeriölle ja thl huolehtisi rahoitukseen liittyvistä tehtävistä

thl myös tekisi sopimukset turvakotipalvelujen tuottajien kanssa

se ei paneudu palveluiden rakenteisiin se ei puutu palveluiden järjestämisvastuuseen eikä se tuo ratkaisuja terveydenhuollon ongelmalliseen rahoitukseen

uuden työpaikan saaminen ei ole yhtä helppoa kuin se oli vielä muutama vuosi sitten

meillä on kelassa tällä hetkellä perustettu niin sanottu asiakasfoorumi jossa asiakkaat pääsevät itse kehittämään tätä kelan tekstitystä jotta se saataisiin entistä selkeämmäksi jotta ihmiset voisivat ymmärtää päätöstensä sisällön

arvoisa puhemies

tämä esitys liittyy olennaisesti myös eduskunnan hyväksyttävänä olevaan istanbulin sopimukseen jolla ehkäistään ja torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa

koulutuksen kannalta suurena ongelmana on myös se etteivät toisen asteen opiskelijat ole päässeet suoraan jatko opintoihin vaan ovat odottaneet jatko opiskelupaikkaa keskimäärin jopa kaksi vuotta

erkki virtanen totesi omassa puheenvuorossaan hallituspuolueiden erimielisyydet ovat johtaneet myös siihen että tämän uuden lain rinnalle jäävät voimaan myös vanhat lait erikoissairaanhoidosta ja kansanterveydestä

sosiaali ja terveydenhuollon sähköisten tietojärjestelmien kehittäminen on yksi sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisen painopistealue

pitkäaikaistyöttömät ja nuorisotyöttömät on laitettu nyt rahanpuutteen takia vastakkain ja tämä on sitten toisaalta aiheuttanut erilaisia ongelmia heidän työllistämisekseen

suomessa turvakotien määrä ei vastaa kansainvälisiä suosituksia

suurena ongelmana on ollut että tietojärjestelmiä on kehitetty hyvin sirpaleisesti eri puolilla maata eivätkä eri järjestelmät keskustele keskenään

toisin sanoen se selkeys jota järjestelmään kaivattiin ja on toivottu jää yhä kaukaisemmaksi tulevaisuuden toiveeksi

ministeri lindström perustelkaa ja kertokaa meille miksi te tässä tilanteessa vaikka työttömyys kasvaa panostatte työllisyyden ja työttömyyden hoitoon vähemmän kuin aikaisemmin

haluaisin puuttua tähän samaan asiaan jonka edustaja kerola toi esille joka ei koske ainoastaan keliakiapotilaita tai keliakiaihmisiä

tästä syystä erityisen tärkeää on saada tulevaisuudessa järjestelmät toimimaan siten että asiakkaan siirtyessä palvelusta toiseen hänen hoitoonsa liittyvät tiedot siirtyvät eri järjestelmien välillä ja ovat helposti saatavilla ja parantavat ihmisten mahdollisuutta saada oikeassa ajassa entistä vaikuttavampaa entistä suunnitelmallisempaa ja parempaa terveydenhuoltoa

on todella harmillista että tämä esitys ei tuo toivottuja linjauksia sosiaali ja terveydenhuollon kentän pirstaloituneisuuteen ja voi sanoa että kun me käsittelimme muutamia kuukausia aikaisemmin muun muassa kunta ja palvelurakenneuudistusta niin kaikki asiantuntijat jotka valiokunnassamme olivat kuultavana pureutuivat nimenomaan tähän problematiikkaan ja peräänkuuluttivat hallitukselta ja eduskunnalta selkeitä linjauksia sosiaali ja terveydenhuollon nykyiseen pirstaloituneeseen hallintoon ja järjestelmään

turvakotien palveluiden saatavuutta on lisättävä siten että riippumatta siitä missä asukas tai kuntalainen ihminen perhe asuu hän voi saada tarvittavaa kriisiapua ja tarvittavaa turvakotipalvelua

se on aivan liian suuri

me kaikki tiedämme sen että heitä on informoitu asiasta ja he olivat jopa tutustumassa asiaan ja siitä huolimatta tätä tietoa ei sitten meille kelan valtuutetuille tai kansanedustajille tuotu jotta olisimme voineet reagoida asiaan

nyt olemassa olevan lakiesityksen osalta on epäselvyyttä tullaanko tässä onnistumaan minkä takia on ehdottoman tärkeää että eduskunta ottaa sen tavoitelinjauksen jota tällä lainsäädäntöesityksellä haetaan

kelan kannalta tosiasia on se että kelahan keskittyy pelkästään kuntoutukseen ja kuntoutukset tulevat normaalin hankintalain perusteella

siinä mielessä tässä on varmaan meille kaikille yhteistä haastetta myös että me saisimme lisää ravitsemusterapeutteja normaalin terveydenhuollon palveluitten piiriin jotta entistä useampi ihminen saisi oikeaa tietoa oikeasta ravinnosta ja varsinkin tietysti keliakiaihmisten osalta tämä on ihan heidän elämänsä ehto että he syövät oikeaa ravintoa ja ravitsemusterapeutit voivat osaltaan siinä heitä

ne muutokset tulivat siitä syystä negatiivisiksi reumasäätiön sairaalalle että tarjoajia tähän kuntoutukseen tuli useampia minkä vuoksi hankintalain mukaan sitten ne tarjouskilpailut piti arvioida

ei riitä että terveydenhuollon järjestelmät keskustelisivat vaan yhä enemmän tarvitaan sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuutta

on todella valitettavaa että tämä laki ei niitä millään tavalla paranna ja hallituksen uudet lakiesitykset pikemminkin pirstaloittavat ja sekavoittavat niitä entisestään

hallituksen linjausten mukaisesti turvakodit siirtyvät valtion rahoitusvastuulle ensi vuonna

tämä on erittäin tärkeää sillä me kaikki tiedämme sosiaali ja terveysalan suuret henkilöstötarvelisäykset joita tarvitaan ihmisten lisääntyvän palvelutarpeen seurauksena

aikuiset jotka aikaisemmin olivat reumasäätiön sairaalan potilaina kuntoutusten osalta siirtyivät sitten myös toisiin yksiköihin mutta lapsipotilaita reumasäätiön sairaala hoiti edelleen tai kuntoutti edelleen ja edelleen haluan sanoa että kannan suurta huolta siitä koska meidän valtakunnassamme ei ole riittävän hyvää monialaista osaamista reumapotilaille reumaa nuorena sairastavien potilaitten osalta

muun muassa ikääntyvät ihmiset käyttävät sekä sosiaali että terveydenhuollon palveluja ja laadukkaan hoidon kannalta olisi hyvä saada kokonaistieto asiakkaan tilanteesta

arvoisa puhemies

meidän mielestämme sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoituslaki olisi pitänyt valmistella yhdessä terveydenhuoltolain kanssa ja olisi pitänyt tuoda tämä kokonaisuus eduskuntaan käsiteltäväksi samanaikaisesti

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali ja

meillä on kuitenkin tieto myös siitä että koska rahoitus ei riitä kaikkien osalta niin jotta tähän tavoitteeseen päästään turvakotien osalta ja palveluiden osalta meidän on kehitettävä turvakotiverkostoa yhteistyössä kuntien kanssa ja kuntien avohuoltopalveluiden kautta jotta ne palveluprosessit joita asiakkaat ja perheet tarvitsevat pystytään tuottamaan ja järjestämään parhaalla mah dollisella tavalla

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen yhdeksässä asiat poimien neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksästoista kymmenettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

ensinnäkin kyse on arvovalinnoista ja te leikkaatte kaikkein pienituloisimmilta ja heikoimmilta

näin olisimme saaneet käsityksen siitä mikä on lopulta se suunta mihin hallitus haluaa näitä hyvinvointiyhteiskuntamme kannalta keskeisiä sosiaali ja terveydenhuollon palveluita kehittää

ongelmana on edelleen myös se että yksityinen terveydenhuoltojärjestelmä ei ole mukana tässä kokonaissuunnittelussa aivan kuten valiokuntamme puheenjohtajakin puheenvuorossaan totesi

me olisimme tehneet erilaisia arvovalintoja ja kyse on nyt siitä

kunnissa kuntayhtymissä sosiaali ja terveyspiireissä ja joillakin toimijoilla ja järjestelmän rahoittajilla pitäisi olla tieto ja selkeys siitä mihin suuntaan rakenteita ollaan kehittämässä

tosiasia on että te luotte toivottomuutta tuskaa ja epävarmuutta eläkkeensaajille niin nuorten kuin myös ikääntyneiden eläkkeensaajien elämään

arvoisa herra puhemies

eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina yhdeksästoista kymmenettä kaksituhattakaksitoista kello kolmetoista täysi avittaa

tavoitteena täytyy olla että sekä julkinen että yksityinen palvelu kokonaisuudessaan ovat tämän järjestelmän piirissä

suomessa on valtava pula kohtuuhintaisista asunnoista varsinkin pääkaupunkiseudulla

erityisen vaikeaa on yksin asuvilla pienituloisilla sairailla ihmisillä joilla ei ole ketään omaista tai läheistä joka voisi auttaa heitä jos he tarvitsevat apua

nyt kuten aikaisemmin tässä totesin tämä laki ei linjauksiin parannuksia tuo minkä takia kannatan ed

vastaavasti täytyy todeta se että kyseessä ei ole ainoastaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluitten yhteensopivuus vaan myös yli hallintokuntien

myönteistä on myös se että valtion asuntorahaston varoista myönnetään avustuksia erityisesti vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksia varten

tämä edellyttää kuitenkin että kunnat keskittyvät myös toimiin joilla ehkäistään perheiden ongelmia ja tuetaan perheiden arkea niin että voidaan tehokkaasti torjua väkivallantekoja

nyt hallitus kohdentaa heihin erilaisia säästöjä ja heikentää heidän toimeentuloaan ja tätä kautta ihmiset ovat osoittaneet hätänsä ja tuskansa siitä miten he selviävät tulevaisuudessa eteenpäin

muun muassa työvoimahallinnon piirissä tehdään yhteistyössä sosiaali ja terveydenhuollon palveluitten kanssa asiakkaille kuntoutussuunnitelmia jotka perustuvat hyvin pitkälle sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisarviointiin

suomen ja maamme kansalaisten tulevaisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää että parannamme työllisyyttä kasvua ja kilpailukykyä vähennämme työttömyyttä ja monipuolistamme työpaikkoja kaikille kansalaisille

meidän tulee ennen kaikkea vahvistaa perheiden elämäntilanteeseen liittyviä ennalta ehkäiseviä palveluja ja tukimuotoja jottei turvakotipalveluja ja kriisipalveluja tarvita aivan kuten ministeri äsken omassa puheenvuorossaan myös totesi

mitä nämä kaikki eri päätökset tulevat vaikuttamaan yksittäisten eläkkeensaajien niin nuorten kuin aikuisten ikääntyvien eläkkeensaajien toimeentuloon ja elämänlaatuun

tästä syystä olisi myös tärkeää ja hyvä että kun esimerkiksi asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma työvoimahallinnon puolella tarvittava tieto olisi saatavilla myös sähköisten tietojärjestelmien avulla näihin toimipisteisiin

hallituksen lisätalousarvio vahvistaa tätä tavoitetta monella erilaisella ja laajalla toimenpiteellä

esitys liittyy myös sosiaalihuoltolain kokonaisuudistukseen jossa yksi tuen tarve johon kunnan pitää tarjota palvelut kohdistuu lähisuhde ja perheväkivallan kohteeksi joutuneisiin

kiitos

toisin sanoen sosiaalihuoltolaki sisältää kunnan velvoitteen huolehtia lähisuhde ja perheväkivallan uhrista ja valtion vastuuta on akuutin avun antaminen turvakodissa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

te haluatte eriyttää ja keskittää sosiaali ja terveydenhuollon palvelut erilliseksi omaksi yksiköksi ja ulkoistaa kaikki palvelut kunnan ja kunnan päätöksentekijöitten ulkopuolelle

tästä syystä olemme tehneet lausumaehdotuksen tähän sinällään hyvään lakiin mutta siihen että se heikentää pienituloisten ihmisten asemaa olemme tehneet lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti

tavoitteena kuitenkin on että hyvin toimivalla sähköisellä tietojärjestelmällä saadaan terveydenhuollon vaikuttavuutta ja tehokkuutta joka viime kädessä tuo terveydenhuollon kasvaviin kustannuksiin säästöä

tästä hyvänä esimerkkinä on meidän maakunnassamme oleva eksote jota on kehuttu suurella innolla eri puolilla suomea

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kuten täällä on useita kertoja todettu nyt esillä oleva työnantajien kelamaksun poisto perustuu ministeri kataisen vaatimukseen poistaa työnantajilta kelamaksu

aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja rehula totesi mahdollisuuksia on jopa saada toimivien tietojärjestelmien kautta lähes miljardin euron säästöt

nyt olisin kuitenkin kysynyt muun muassa edustaja tiilikaiselta siitä kun etelä karjalassakaan lääkäripalveluihin ei pääse vaikka omassa puheenvuorossanne annoitte sellaista mielikuvaa että tämä ratkaisisi asian

olisin myös omalta osaltani kysynyt ministeri risikolta nimenomaan lääkekorvausjärjestelmän tilanteesta koska kansalaisia suuresti huolestuttaa ja osittain myös pelottaa se mitenkä he saavat tulevaisuudessa nämä tarvittavat lääkkeet ja sen takia on tärkeää että meiltä lähtee oikea informaatio kansalaisille siitä miten tämä järjestelmä hoituu

emme pysty kumpikaan vaikuttamaan lääkäripalveluitten saatavuuteen emme sen enempää ruokolahdella kuin lappeenrannassakaan emmekä muilla paikkakunnilla

toisaalta eksotessa kilpailutetaan palveluja siihen suuntaan että kansainväliset pörssiyhtiöt tuottavat tällä hetkellä meidän vanhustenpalvelumme ja kuntalaisten veromarkat menevät veroparatiiseihin

on myös erittäin tärkeää että me puutumme tähän lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuuteen ja sitä kautta tuomme sitten

voimme siis todeta ettei kyse ole enää sosiaalituposta vaan selkeästi hallituksen tekemästä esityksestä

arvoisa puhemies

olemme sosiaali ja terveysvaliokunnassa pitäneet tärkeänä että sähköisten asiakastietojärjestelmien kansallinen kehittäminen etenee suunnitelmallisesti

päät tai vasta sanottua

tämä on se mahdollisuus johon kuntalaisena kunnan päätöksentekijänä minä en pääse vaikuttamaan koska tämä organisaatio ja päätöksenteko on siirretty meidän päätöksiemme ulkopuolelle

oho tuomisen täällä korvausjärjestelmä tuottaa vahvasti esille sekä tämän lääkemaksukattojärjestelmän että sen me sen maksukaton tiputamme alas

meidän on kehitettävä järjestelmiä siten että tiedot siirtyvät tehokkaasti ja turvallisesti kokonaisuuden hallinta on mahdollista ja henkilökunta voi keskittyä varsinaiseen hoitoon ja hoitotyöhön

nyt on käyty keskustelua myös siitä millainen on niiden perheiden joissa on täysi ikäisiä lapsia työmarkkinatuen kohtalo

arvoisa herra puhemies

näitä uudistuksia on pakko saada aikaan jotta voimme vastata myös tulevaisuuden kasvaviin haasteisiin väestön ikääntyessä

lisätalousarvion talousnäkymän mukaan maailmankauppa ja talous kasvavat kohtuullista vauhtia mutta suomen viennin kasvu ei pysy vauhdissa mukana

onneksi ei lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutuksen kehittäminen eivätkä sitten myöskään laatu ja kansainvälisyys ole riippuvaisia pelkästään näistä kansainvälisistä lukukausimaksuista vaan kyllä se lappeenrannan yliopiston osaaminen perustuu hyvin vahvasti perusosaamiseen tutkimukseen ja kehittämiseen sekä sen profiloitumiseen ympäristöteknologiaan metsään ja venäjään

kelamaksun poistamisen vaikutuksista yritysten työllisyyteen on tehty tutkimuksia niin kansliapäällikkö sailaksen kuin sosiaali ja terveysministeriönkin osalta

kysyisin ministeri risikolta

ikärakenne on muuttumassa ratkaisevasti ikäänty vien määrä kasvaa ja ikääntyvät myös elävät nykyistä terveempinä ja entistä pitempään mikä on hyvä asia